suomi laahaa jäljessä omien seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kehittämisessä vaikka pyrimme kansainvälisessä toiminnassamme edistämään myös vähemmistöjen oikeuksia

myös vammaisten mahdollisuuksia osallistua työelämään ja oppisopimuskoulutukseen parannetaan

koevapaus antaa vangeille mahdollisuuden ja valmiuksia sijoittua yhteiskuntaan erityisesti pitkän vankeusajan jälkeen

eduskuntaryhmämme katsoo että suomeen tarvitaan ohjelma johon on kirjattava selkeät toimenpiteet joilla edistetään seksuaali ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja oikeuksia

yhdenvertaisuus ja tasa arvo ihmisten keskuudessa toteutuisi kun ympäristö ja palvelut eivät erottelisi meitä liikunta ja toimintakykymme mukaan

koevapaus voitaisiin toteuttaa myös hoidon kuntoutuksen tai muun syyn perusteella esimerkiksi päihdekuntoutuslaitoksessa tai asuntolassa

esteettömyydellä pyritään siihen että jokainen ihminen pystyy toimimaan yhteiskunnassa ja käyttämään tuotetta tai palvelua iästä vammasta tai muusta rajoitteesta huolimatta

nämä kaikki ovat erittäin hyviä uudistuksia ja toivon että laki saa hyvän vastaanoton ja saadaan nopeasti tehtyä päätökset

globaalin muuttoliikkeen kasvu on tosiasia

ihmiset joutuvat lähtemään kotimaistaan monista eri syistä

viime vuosina välimereen on hukkunut tuhansia pakolaisia

hallituksen esitys on hyvä

arvoisa puhemies

se sisältää eräitä erillisiä asiakokonaisuuksiin liittyviä tekijänoikeuslain muutosehdotuksia

silti monin paikoin euroopassa pakolaisten kohtelu on ala arvoista

pakolaiset ansaitsevat ihmisarvoisen kohtelun ja turvaa hakevat oikeudenmukaisen prosessin riippumatta siitä mihin päin eurooppaa sattuvat päätymään

voin tämän keskustelun kuultuani vain todeta että luultavasti perussuomalaiset eivät ole ikinä hallituksessa

lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset televisio ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskevasta sopimuslisenssistä

tilanne on aiheuttanut pitkiä jonoja nuorten palveluissa ja useissa te keskuksissa ei toteudu tavoite työnhakusuunnitelmien tekemisestä kahden ensimmäisen työttömyysviikon aikana

valmistelussa on pyritty löytämään kompromissiratkaisu joka olisi sekä tekijöiden että oikeuksien luovutusten saajien hyväksyttävissä

millä toimenpiteillä voidaan taata se että nuorten työllistymishakusuunnitelmat laaditaan lain määräajassa

arvoisa puhemies

tekijänoikeuslakia muutetaan siten että siihen sisällytetään tekijöille esittäjille ja tuottajille oikeus korvaukseen jakeluvelvoitteen alaisten kanavien edelleenlähettämisestä

tietyissä tilanteissa ihmisoikeuspuolustajien työ aiheuttaa heille vakavan turvallisuusriskin

suomen tulee yhdessä eun kanssa luoda turvallisia reittejä hakea turvaa euroopan alueelta ja kehittää kansallisia menettelytapoja jotta ihmisoikeuspuolustajien olisi mahdollista saada suomeen viisumi nopeutetulla menettelyllä

arvoisa puhemies

tämä on äärettömän hyvä asia jos ajatellaan että saadaan lisää työpaikkoja saadaan lisää luovia työntekijöitä alan ammattilaisia

sosialidemokraatit edellyttävät että seuraavalla hallituskaudella annetaan uusi kansallinen perus ja ihmisoikeustoimintaohjelma jossa seurattaisiin erityisesti tämän selonteon esiin nostamien kehittämistarpeiden toteutumista

ja minä sanon että ei seuraavallakaan kaudella varmasti teistä ole hallitukseen kun silloinkin on taas jotain haasteita joudutaan mahdollisesti tekemään joitain muitakin kuin aina hyviä päätöksiä antaa jollekin jotakin

mutta se pitää tehdä oikeudenmukaisesti niin kuin demarit tekevät

kiitos

on koko euroopan suuri hätä että meillä on euroopan alueella niin suuri nuorisotyöttömyys ja on hyvä että suomi toimii tässä nyt hyvän mallin näyttäjänä ja takaa nuorille työ harjoittelu tai opiskelupaikan

on hyvä että kauppojen aukioloaikojen laajentamisen vaikutuksia on selvitetty ja tässä selvityksessä kyllä nousee päällimmäisenä tämä turvallisuus

on todettava että talousvaliokunta toteaa että turvallisuustilanteen parantaminen kaupan aukioloa koskevan sääntelyn keinoin on kuitenkin vaikeaa että siihen tarvitaan muuta lainsäädäntöä

on totta että tämä on kuluttajille oikein miellyttävä ja hyvä asia kauppojen aukiolojen laajennus mutta se aiheuttaa kyllä työntekijöille sitten ongelmia niin kuin on esiin tullut päivähoidon järjestämisessä työn ja perheen yhteensovittamisessa mutta myös ihan sitten liikenneyhteyksien osalta

arvoisa puhemies

olisin kysynyt vielä ministeri kiurulta

tällä hetkellä kumminkin tiedetään että meillä ei ole riittävästi vuokra asuntoja meillä on paljon asunnottomia eli tarvitaan selkeästi lisää vuokra asuntoja jotta sitten taas työnantajilla olisi työntekijöitä

asunnottomien määrä kasvaa jatkuvasti

lapsilisäjärjestelmä luotiin sodan jälkeen sosialidemokraattien aloitteesta ja lähtökohtana on ollut aina se että kaikki perheet ovat oikeutettuja samansuuruiseen etuuteen

nyt lainarahan saanti on vaikeata ja se estää uusien hankkeiden liikkeellelähdön eli elvyttämisen ja työllistämisen

on ikävää että hallitus ei uudista lapsilisäjärjestelmää siten että kaikki perheet hyötyisivät saman verran tästä uudistuksesta

tiedetään hyvin että yksinhuoltajat heillä harvemmin on kolmea lasta yleensä on yksi tai kaksi lasta jäävät tämän korotuksen ulkopuolelle ja on myös väärin että tämä etuus huomioidaan siinä vaiheessa kun sosiaaliavustuksia ja toimeentulotukea myönnetään

arvoisa puhemies

kansaneläkelaitoksen palveluverkossa on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosina

palveluja on nykyisin saatavissa kuuden palvelukanavan kautta muun muassa posti puhelin verkko ja yhteispalvelun mikä osaltaan vaikuttaa nyt esitettyihin aluehallinnossa tehtäviin muutoksiin

aluehallinnon muutos on tarkoitus toteuttaa siten että aluehallinnossa työskentelevä henkilöstö pyrittäisiin sijoittamaan kansaneläkelaitoksen muihin toimipisteisiin

arvio perustuu kansaneläkelaitoksen tekemiin arvioihin aluekeskuksissa nykyisin työskentelevien toimihenkilöiden eläkkeelle siirtymisistä

hallituksen esitys on erittäin hyvä

edustaja hiltunen ja edustaja mattila ottivat esiin viittomakielen osalta nykyisen liian vähäisen niukan tarjonnan

lähinnä lapsille ja nuorille viittomakielisille on liian vähän ohjelmatarjontaa ja samoin myös ajankohtaisohjelmia kaivataan enemmän viittomakielellä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

heräsin edustaja virtasen laveahkoon alustukseen ensimmäisessä puheenvuorossa siinä vaiheessa kun hän mainitsi sanan alkuperäiskansa

tässä on monen edustajan toimesta jo tuotu esiin että meillä on nykyisin liian pirstaleinen järjestelmä

arvoisa puhemies

edustaja tolvanen otti tässä aikaisemmin puheessaan esiin sen että toistuvien pedofiilitekojen kohdalta olisi mahdollisuus lainsäädäntöä muuttaa siten että hyväksyttäisiin myös kemiallinen kastraatio ja siitä olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä

tämä on erittäin hyvä asia ja tukee myös sitä tavoitetta mikä hallituksella on että ikäihmiset voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään

jokaisella kunnalla on käytössään erilaiset sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmät ja ne eivät kerta kaikkiaan mahdollista tiedon tehokasta kulkua eri alan yksiköiden välillä

tiedon tehoton kulku heikentää potilasturvallisuutta sekä alan työtehokkuutta ja tuloksellisuutta

sen takia olisi äärettömän tärkeätä että saadaan yhtenäinen kansallinen sähköinen potilasjärjestelmä ja että se toteutetaan mahdollisimman pikaisesti

se on meidän koko kansanterveyden kannalta erittäin tärkeä asia

myös sähköisten reseptien nykyistä laajempi ja toimivampi käyttö olisi pitkällä tähtäimellä työn tehokkuuden ja kansallisen terveyden näkökulmasta hyvin tärkeää

sähköisten tietojärjestelmien käytön esteet ja rakenteelliset ongelmat olisikin erittäin tärkeätä poistaa pikimmiten ja suunnittelutyötä valvoa ja ohjata niin että kansallisen terveydenhuollon tietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuisi aikataulun mukaisesti

arvoisa puhemies

niin kuin ministeri vapaavuori sanoi että olen demarissa kirjoittanut että avaus on todella hyvä näin on

mietin myös sitä mikä estää että tätä aikataulua voitaisiin venyttää parilla kuukaudella koska ne taloyhtiöt joilla on hankesuunnitelmat valmiina voivat hakea mutta jos on viittä vaille valmiina niin olisi vielä pari kuukautta mahdollisuus valmistella asiaa loppuun ja hakea sitten myöhemmin

sen ovat huomanneet kyllä sitten kaikki suomen kansalaisetkin ja varsinkin nuoret perheenäidit jotka antavat hyvää palautetta siitä että kelalla on niin hyvät verkkopalvelut

rakennusalan työllisyys heikkenee todella nopeasti

eli kaikki mitä pystytään elvyttämään ja uusia rakennuskohteita avaamaan on se sitten kerrostalon pientalon korjausavustusta tai uusrakentamista kaikki on kannatettavaa

mutta siitä olen sitten sasin kanssa eri mieltä kun hän näki että pitäisi ehkä vähän nopeammassa tahdissa tätä henkilökuntamäärää vähentää

minun mielestäni tämä on äärettömän hyvä tapa että siinä vaiheessa kun henkilö jää eläkkeelle niin sitten jos ei ole välttämätöntä tarvetta palkata uutta tilalle niin sen myötä sitten henkilökunta vuosittain vähenee

minusta se on huomattava summa

nyt käsittelemme hallituksen esitystä uudeksi sosiaalihuoltolaiksi

uuden lain myötä painopistettä siirretään erityispalveluista yleispalveluihin vahvistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistetään viranomaisten yhteistyötä

arvoisa puhemies

käsittelemme nyt edustaja tuupaisen lakialoitetta

uuden lain myötä myös osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyy sosiaalihuoltolain mukaisiksi peruspalveluiksi

uudistuksen myötä tuen hakemisen kynnys madaltuu ja tarvittava tuki perheille turvataan oikea aikaisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta

kiitos ministeri henrikssonille ripeästä toiminnasta pikavippien rajoittamiseksi

tämä hallituksen esitys syrjii työttömiä masentuneita päihdehuollon asiakkaita ja monia ikäihmisiä

olen erittäin iloinen myös siitä että erityistä tukea tarvitsevien lasten nuorten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen saaminen ja perusoikeuksien toteutuminen turvataan sosiaalityöntekijän tuen monialaisen yhteistyön ja koko sosiaalihuoltoa koskevan yhtenäisen päätöksentekomenettelyn avulla

nyt on niin että verohallinto on myös huomannut että rakennusalan lisäksi on myös puututtava tarkemmin harmaaseen talouteen ja verohallinto selvittää valtiovarainministeriön pyynnöstä veronumeron käytön laajentamista uusille aloille muun muassa parturi ja kampaamoalalle

tämä asiakasmaksu tulee aiheuttamaan sen että nämä vähävaraiset sairaat ihmiset eivät käy enää siellä sairaanhoitajan vastaanotolla hoidattamassa itseään

suuret kiitokset ministerille tästä hienosta lakiuudistuksesta

se on nyt sitten yksi mukana olevista toimialoista joille mietitään uusia vaihtoehtoja jotta tätä harmaata taloutta ei olisi niin paljon kuin nyt on

ihan niin kuin sirpa sieltä vastaan huutelee täytyy muistaa että nämä sairaanhoitajan vastaanoton palvelut ovat olleet ilmaisia

lain myötä toimintatavat yhdenmukaistuisivat ja tehostuisivat ja näytekokoelmien käyttöön liittyvä läpinäkyvyys valvonta tiedotus paranisivat

tämä lakialoite on tietysti hyvä

näytekokoelman tehokas käyttö tehostaisi alan tutkimusta ja tuotekehitystä

pitkällä tähtäimellä tehostunut tutkimus ja kehitystoiminta lisäisi kansanterveyden tärkeää tietoa ja innovaatioita ja parantaisi terveydenhuoltoa sekä ihmisten hyvinvointia

kyllä meidän täytyy kaikki tämän hallituksen toimesta tehdä jotta me saamme lisää ihmisille työpaikkoja saamme pienyrittäjille mahdollisuuden tehdä yritystoimintaa niin että se kannattaa ja on mahdollisuus jossain vaiheessa mahdollisesti lisätä siihen firmaan myös uusia työntekijöitä ja sillä lailla työllistää ihmisiä

tämän myötä myös suomen kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla vahvistuisi ja kansainvälisen yhteistyön osallistumisen mahdollisuudet selkeytyisivät

lakiehdotus antaisi tutkijoille hyvät mahdollisuudet näytekokoelmien käyttöön myös biopankkeja koskeva tieto rekisteröitäisiin julkiseen rekisteriin

biopankkien avulla luovuttajien suostumuksella annettujen näytteiden hyödyntäminen monipuolistuisi ja tehostuisi merkittävästi kun näytteet olisivat useampien tutkijoiden ja tutkijaryhmien hyödynnettävissä

luovuttajan tietosuojan tulee olla toiminnan tärkeimpiä kriteerejä

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi suppea yleislaki jonka tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävien kielellisien oikeuksien toteutumista käytännössä

lakiehdotuksessa ei ole viittomakieltä käyttävän määritelmää sidottu henkilön kuulovammaisuuteen vaan viittomakieltä käyttävällä tarkoitetaan henkilöä jonka oma kieli on viittomakieli

arvoisa puhemies

biopankkilaki on yhteinen etu jolla tuetaan niin terveydenhuollon kehittymistä kuin myös arvokasta tutkimus ja kehitystyötä

olen erittäin tyytyväinen siihen että tämän esityksen tavoitteena on turvata viittomakieltä käyttävien kielellisten oikeuksien toteutuminen perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämällä tavalla

ei voi muuta todeta kuin sen että tämä meidän hallituksen yhdessä päättämä nuorisotakuu siitä että jokainen nuori pääsee työpaikkaan saa kuntoutuspaikan tai jotain muuta aktivointitoimenpidettä on äärettömän hyvä

haluaisin vielä ottaa keskustelussa esille tulkkauspalvelut joista edustaja virtanen puhui

tällä hetkellä ongelmana on se että kilpailutus on tullut ja se kilpailutus aiheuttaa sen ettei ole mahdollisuutta käyttää samaa tuttua tulkkauspalvelun antajaa vaan tulkit vaihtelevat ja se aiheuttaa sitten ongelmia

pidän erittäin tärkeänä myös sitä että työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla on kiinnitetty huomiota siihen että kehitetään tätä kisällimestari systeemiä jolloin on mahdollisuus siinä työn ohella oppia ja saada ammatti

aiemmin oli mahdollisuus käyttää samaa tulkkia useasti peräjälkeen

tultiin tutuiksi ja tulkkaus sujui varmasti silloin paremmin kuin tällä nykyisellä tavalla kun palvelut kilpailutetaan ja aina saattaa tulla eri tulkki paikalle palveluita antamaan

myös näistä lisätalousarvion liikennehankkeista

olen siihen tyytyväinen että tähän perusväylänpitoon lisätään määrärahoja

eduskunta omaksulakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan spd yrityksensä käsittely toivoisin muutosta

mutta olisin kiinnittänyt huomiota siihen että näihin pieniin määrärahoihin mitä tarvitaan muun muassa pääkaupunkiseudulla uudellamaalla hankkeisiin jotka sujuvoittavat liikennettä ja ovat kumminkin hankkeina hyvin pieniä mutta tärkeitä alueille ja jotka sopivat hyvin tähän mal aiesopimukseen kannattaa rahoitusta laittaa

arvoisa puhemies

vuosi sitten hallituksen suunnalta vaadittiin että nuorten pitää valmistua nopeasti ammattiin ja siirtyä nopeasti työelämään